jos en väärin kuullut niin edustaja kalmari väitti omassa puheenvuorossaan että kokoomusta ei kiinnosta elintarviketurvallisuus

en oikein tiedä mihin tämä edustaja kalmarin tölväisy perustui ja ehkä tämä letkautus on syytä jättää omaan arvoonsa

mielestäni elintarviketurvallisuus on yhteinen asiamme eikä sen ole tarve todellakaan olla mikään politiikan kiistakapula

metsälain tarkoituksena on edistää metsien ekologisesti kestävää hoitoa ja käyttöä sekä säilyttää metsien biologinen monimuotoisuus

uudistuksen oleellinen sisältö on metsänomistuksen moniarvoistumisen huomioiminen metsänomistajien valinnanvapauden lisääminen metsän käsittelymenetelmien valikoiman laajentaminen sekä luopuminen rajoitteista jotka ohjaavat kannattamattomiin toimenpiteisiin

uudis tukset edesauttavat metsien suojelun ja käytön yhteensovittamista ja niillä voi olla merkittäviä myönteisiä seurauksia metsien virkistyskäyttö ja maisema arvoille sekä monimuotoisuudelle

tavoitteena on metsänomistajien monipuolisten tavoitteiden parempi hyödyntäminen metsän monipuolisuuden edistäminen metsätalouden kannattavuuden parantaminen ja meille tavallisille metsää virkistykseen käyttäville luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

on kuitenkin muistettava että tuosta luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta vastaavat ensisijaisesti luonnonsuojelulaki sekä vapaaehtoisuuteen perustuva metso ohjelma

ne liittyvät lähinnä ojitettujen vähätuottoisten turvemaiden uudistamisvelvoitteen poistamiseen eri ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen ja puulajin valintaan esitettyihin muutoksiin

metsälain tavoitteena on myös selkeyttää ja tarkentaa metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden määrittelyä sen kautta että niiden kohdelistaan on lisätty tunnistamisen ja erityisten luontoarvojen kannalta kohteiden ominaispiirteitä

arvoisa puhemies

puuliitto ehdottaa että alueellisiin metsäohjelmiin lisättäisiin sosiaalisten vaikutusten arviointi jolloin metsäkeskusalueittain jouduttaisiin metsälain eri intressiryhmien kesken käymään keskustelu siitä mitä sosiaalisia vaikutuksia metsäohjelman toteutumisella olisi

tuossa edustaja pirttilahti kiitteli tästä lakiesityksestä koko hallitusta

kiittelen ennen kaikkea ministeriä tästä työstä ja muutoin hallitusta sitten siitä että tälle lakiesitykselle ei asetettu mitään kohtuuttomia esteitä

arvoisa puhemies

miten ministeri näkee työ ja elinkeinoministeriön mahdollisuudet tukea tehokkaammin pienten yritysten vientiponnisteluja erityisesti toiminnan alkuvaiheessa

arvoisa puhemies

kyllä tosiaan joku roti pitää olla ja maaseudun puolesta pitää tehdä vahvasti työtä

edustaja korhonen ja taisi olla muutama muukin toi esille toiveen ja vaatimuksen pitkäjänteisestä maatalouspolitiikasta

mutta se ei poissulje sitä että kun tehdään isoja investointeja niin niitä ei kyllä seitsemäksi vuodeksi tehdä vaan pitäisi olla näkymä sinne kauemmaksi

hän otti esille turkisalan

siihen toteaisin lyhyesti että turkisala on tehnyt merkittäviä parannuksia eläinten hyvinvointiin sertifiointijärjestelmä häkkikoon kasvattaminen ja monia muita asioita on tulossa että siellä kyllä hoidetaan omaa leiviskää

haluaisin kyllä nyt vielä selvyyttä siihen miksi tällainen seurantaryhmä ylipäätänsä asetettiin kun ei sillä ollut mitään roolia tässä kuviossa

vientivetoisena maana suomen on katsottava rajojensa ulkopuolelle ja pidettävä huoli omista intresseistään jotta suomalaisille tuotteille löytyy jatkossakin markkinoita

emme voi jättää omaa aluettamme oman onnensa nojaan

tämä tauti on eurooppalainen mykoplasma

kreikan päästäminen maksukyvyttömäksi vaarantaisi vakauden unionin alueella ja aiheuttaisi pahimmillaan hallitsemattoman ketjureaktion

euroalueesta irtautumisella olisi kaikella todennäköisyydellä vielä tätäkin katastrofaalisemmat seuraukset

jokainen ymmärtää ettei potilaan jalan amputointi paranna juoksunopeutta

kyse on solidaarisuudesta ja omasta työllisyydestämme eikä vain kreikkaa ja koko eurooppaa kohtaan vaan yhtä lailla omia kansalaisiamme kohtaan

senttiäkään käteistä rahaa ennen kristusta ikalle tai millekään muulle maalle olla maksamassa eikä suomen tarvitse tämän vuoksi myöskään ottaa lisää velkaa

samaan aikaan vakuusjärjestely kattaa isänmaahamme kohdistuvia taloudellisia riskejä

järjestely on suomen kannalta hyvä vaikka sen monimutkaisuudesta on kritiikkiä esitetty

on kuitenkin myös niin ettei hukkuvalle montaa pelastusrengasta kannata heittää jos niihin tarttumiseen ei halua ole

samalla on syytä pitää huolta siitä että italia ja espanjakin ymmärtävät tilanteen vaarallisuuden ja toimivat ennen kuin tilanne riistäytyy käsistä

ei tässä ketään varmasti asian tiimoilta erityisemmin hymyilytä mutta ei tällaisia ratkaisuja tosiaankaan huvin vuoksi tehdä

kun olen tuolla maa ja metsätalousvaliokunnassa tehnyt monenlaisia kompromisseja niin että muistelmien ensimmäinen osa alkaa olla valmiina niin yritetäänpäs näihin tukitasoihinkin sitten sellaista

nimittäin muistelisin että mttn asiantuntijalausunnossa todettiin että tuet pysyvät suurin piirtein ennallaan

eli tietyllä tavalla kun eri kohdissa tulee painotuksia eu tuissa kansallisissa tuissa niin heitänpä tämmöisen tässä niin kuin viran puolesta

yksi asia minua oikeasti ärsyttää ja se on se mikä ilmeni tässä syksyn aikana maitokeskustelussa kuinka huonosti eu tasolla tunnettiin suomen osuustoimintajärjestelmää sen ominaispiirteitä pysyviä nurmia siihen liittyviä kysymyksiä

arvoisa puhemies

yksi keskeinen asia tähän kilpailulakiinkin on näkökulma alueilta

se on se että nämä isot kauppaketjut investoivat maaseudulle jota kovasti arvostan

meilläpäin kirkonkyliin on noussut uusia marketteja jotka parantavat kuluttajien palveluja

edustaja kiuru otti puheenvuorossaan esille digilehtien arvonlisäverokannan alentamisen

toinen näkökulma liittyy kuitenkin siihen niin kuin täällä on esille tuotu että vahva kauppa asioi ruokaketjun muiden toimijoiden kanssa

tässä yhteydessä on hyvä todeta että asiasta on tekeillä eduskunnassa lakialoite ja siihen kerätään tällä hetkellä allekirjoituksia

tässä keskustelussa ja tässä asiassa esille nousee tuottaja

myös sektorin vastaava ministeri on suhtautunut tähän ajatukseen sanoisinko varovaisen suopeasti

minä kyllä herättelisin kaupan kiinnostusta tähän ruokaketjun toiseen päähän sillä kun olen näitä keskusteluja käynyt niin kyllä uni on maittanut kaupan suunnalla tässä keskustelussa

mutta ennen asian etenemistä on myös syytä selvittää mikä on euroopan unionissa näkemys sitten näitten verokantojen osalta

näin pitää toimia

mutta kyllä suomalaisen maatalouden kohtalonkysymys viitaten nyt edustaja eestilänkin puheenvuoroon tuossa on tuotteesta saatava hinta

jos tuottaja ei saa parempaa tulosta kyllä tässä koko suomalainen elintarviketuotanto on vaarassa

arvoisa puhemies

siihen ei kuitenkaan valitettavasti riitä maakuntamuseokunta malli jossa kunnan tehtäväksi jää lähinnä laskujen maksu

siis kunnathan saavat oppilaskohtaista valtionosuutta joka pitää sisällään myös korjausrahaa ja nämä rahat ovat menneet kyllä joskus muihin tarkoituksiin

kysyisin ministeriltä miten valtio voisi patistaa kuntia hoitamaan kiinteistöjään ennalta ehkäisevästi kun kerran rahaa periaatteessa vuosittain annetaan

oikein ajoitetut ilmastointiremontit ja tämäntyyppiset ratkaisut olisivat parempi vaihtoehto kuin evakuoinnit viipalekoulut ja muut tilapäisratkaisut tilanteessa kun vahinkoja on jo tapahtunut ja terveysongelmia ilmennyt

valtioneuvoston selonteon mukaan pohjoismaiden on luontevaa tehdä yhteistyötä ulko ja turvallisuuspolitiikan alalla solidaarisuuden hengessä

tämänpäiväinen nato keskustelu täällä eduskunnassa osoitti myös että pitkä on tie vielä kuljettavana kohti suomen nato jäsenyyttä

edustaja kopra totesi puheenvuorossaan pohjoismaisen yhteistyön kauniiksi ajatukseksi ja suhtautui tulkintani mukaan asiaan hieman skeptisesti

myös pohjoismaiden neuvosto keskusteli teemaistunnossaan tukholmassa huhtikuussa ulko ja puolustusministereiden johdolla alueen yhteistyönäkymistä tällä saralla

itse paikalla olleena voin todeta että nuo keskustelut vaikuttivat lupaavilta

oma arvioni onkin että nopealla aikavälillä on mahdollista löytää toimivia yhteistyöhankkeita sekä materiaalien että toiminnan osalta pohjoismaiden kesken

ei voi olla niin että harjoitus islannissa tai muut konkreettiset yhteistyötä edistävät asiat saavat aikaan aina älämölön

uskoisin että kansalliset rahkeet tällä hetkellä riittäisivät laajaan yksituumaisuuteen pohjoismaiden yhteistyön osalta

metsälain uudistamisen tarpeellisuudesta on ollut laaja poliittinen yhteisymmärrys ja keskustelut ovat liittyneet enemmän yksityiskohtiin

kokoomuksen tavoitteena on mahdollistaa metsäelinkeinon kehittäminen tulevaisuudessa ja parantaa metsänomistajan päätäntävaltaa omaisuutensa käytöstä

haluamme olla edistämässä kannattavaa metsätalousyrittäjyyttä

lisäksi olisi syytä pohtia onko oikein että metsätalousyrittäjyyttä verotetaan ankarammin kuin monia muita yritysmuotoja

lisäksi on syytä muistaa että kokoomus on järjestelmällisesti todennut ettei metsätalousyrittäjyyden edellytyksiä saa heikentää metsämaan kiinteistöverolla

arvoisa puhemies

järeys ja ikäkriteerien poistaminen saattaa heikentää metsäomaisuuden vakuusarvoa

mhy laista toteaisin tässä vaiheessa sen verran että on juuri niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi että yleisperustelujen tulkinta lain määräaikaisuudesta oli sen verran ristiriitainen että valiokunta käytti tässä valtaansa mielestäni oikein ja poisti tämän kysymysmerkin ilmasta

arvoisa puhemies

hallituksen esitys koskee siis maatalouden harjoittajien luopumistukijärjestelmää se tässä tarkennuksena todettakoon

mutta sinänsä ihan ajankohtaisista asioista siinä edustaja kettunen puhui

se uudistaa sektorin ja antaa mahdollisuuksia laajalle palvelujen tuottamiselle ja kilpailulle

siis euroopan unioni on hyväksynyt suomen luopumistukijärjestelmän joka maksetaan kokonaan kansallisista varoista myös uudelle rahastokaudelle

tältä osin on mielestäni tärkeää että kaikki ne joita asia koskee eivät joudu tilanteeseen että jäisi epäilys että kyseessä on jollakin tavalla määräaikainen laki

nykyiset varhaiseläketuen järjestelmät on lopetettava tuohon päivämäärään mennessä joten tältä osin herutusta tehtiin loppuun asti

valiokunta kiinnitti kuitenkin huomiota siihen että hallituksen esityksessä taloudellista elinkelpoisuutta arvioitaisiin seuraavina vuosina vain maataloudesta saatavan tulon pohjalta

arvoisa puhemies

asian tiimoilta hallituspuolueet halusivat löytää toimivan kompromissin joka edistää hallituksen esityksen tavoitteen mukaisesti päätoimista viljelyä mutta huomioisi myös moniyrittäjyyden mahdollisuuksia

on hieman valitettavaa että oppositio ei sitten loppuhetken arvioinneissa ja päätöksissä tähän hallituspuolueiden vastaantuloon tällä kertaa tarttunut

edustaja toi tuossa esille minun mielestäni ansiokkaasti sen näkemyksen että totta kai pohjoismaisessa yhteistyössä on omat haasteensa ja voidaan kyseenalaistaa mihinkä nämä asiat johtavat

se tarkoittaa sitä että tällä hetkellä lyhyellä aikavälillä meillä ei ole mahdollisuuksia hakea naton täysjäseneksi mikä mielestäni toisi sen konkretian

meidän on edettävä ikään kuin kolmatta tietä ja tämä kolmas tie tällä hetkellä minun mielestäni on pohjoismainen yhteistyö koska siihen me voimme löytää kansallisen yksimielisyyden nopeammin ja löytää ratkaisuja materiaalihankintoihin löytää ratkaisuja toiminnallisiin kysymyksiin